todettakoon nyt että oppositio jätettiin sata komiteasta ulos ja tämä laki on siitä yksi tulos

tässä sata komiteassa ei ollut yhtään vasemmiston edustajaa

kun viittasitte siihen että joidenkin muiden järjestöjen kautta olisi voinut olla vasemmiston edustajia niin valitettavasti he eivät edusta silloin vasemmistoa vaan omaa järjestöään

itse asiassa tämä arvio on varmaan samaa tasoa kuin hienossa dokumenttielokuvassa liikkumavara jossa edustaja soininvaara pulli kahtia arvioi ja ed

asko seljavaara ponnekkaasti arvioi että eräs asiantuntija sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli varmasti sosialidemokraatti kunnes kävi ilmi että hän oli kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas

minä aina vähän kavahdan kun puhutaan siitä että pitää kaavoittaa mahdollisimman nopeasti ja valitusmahdollisuuksia pitää vähentää jotta saadaan kaavat nopeasti eteenpäin

sen vuoksi prosesseja voidaan nopeuttaa mutta kaavoittaminen ei saa olla hätiköityä

toisaalta demokratiaan ja oikeusvaltioon kuuluu myös se että ihmisillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus valittaa sellaisista kaavoista joita ei koe onnistuneiksi

sen vuoksi minusta eduskunnassakin pitää panna jäitä hattuun niissä puheissa joissa kaikkein kiihkeimmin ollaan nopeuttamassa kaavoittamista

meillä on niillä alueilla joilla on isoin pula esimerkiksi asunnoista tonttimaasta itse asiassa kaavoitettua tonttimaata aika tavalla mutta se odottaa arvonnousua

pikemminkin pitäisi saada rakentumaan ne alueet joilla tontinomistajat odottavat sitä arvonnousua eivätkä laita sen takia kaavoitettuja hankkeita jo liikkeelle

hautala totesi että tämä on keskitettyä ja järjesti keskitettyyn kaukolämpöjärjestelmään liittymisvelvoite osoittaa että hallitus ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan

en nyt ehkä ihan tämän päätöksen myötä allekirjoittaisi tätä koko väitettä jos ajatellaan sitä mikä on joukkoliikenteen tuki mitkä ovat autoveropäätökset

tältä osin olen kyllä samaa mieltä siitä että jos me haluamme tosissamme taistella ilmastonmuutosta vastaan niin kyllä silloin pitää nimenomaan yhteiskunnan kaavoituksen kautta rakentaa tiiviisti ja myös sen minkälaista lämmitystä minkälaista energiaa käytetään pitää kaavoituksessa tulla esille

eli minusta yhteiskunnalla pitää olla tässä tilanteessa myös velvollisuus osoittaa ympäristöystävällisempiä ilmastomyönteisempiä näkemyksiä

kun vertailin tämän hallituksen ihan alkutaipaletta edelliseen hallitukseen niin hetken aikaa jopa minä saatoin hämääntyä mutta sitten huomasin miten ne kokoomuksen ja kataisen kuuluisat korvat heiluivat

pidän tätä hyvänä esityksenä tältä osin

ja heti sen jälkeen kun on rikkaille annettu veronalennukset ja kelamaksun poistot on toteutettu valtiovarainministeri katainen tulee julkisuuteen ja sanoo että tarvitaan veronkorotuksia tai menoleikkauksia

kokoomuksen linja on se että esimerkiksi työmarkkinatuen taso on aivan liian korkea meidän julkisten palveluidemme kattavuus on aivan liian hyvä

niitä pitää leikata ja rankasti ja veroja pitää korottaa mutta ei niiltä rikkailta joilla nyt on veroja laskettu vaan pienituloisilta

itse asiassa arvoisa puhemies tämä raami on nimenomaan sitä politiikkaa jyrki katainen ja hallitus tarjoilevat tällä raamilla sitä politiikkaa mitä kokoomusnuoret vaativat

edustaja hiltunen kysyi kahdesta asiasta ensiksikin tästä sitoutuneesta suunnitelmasta millä parannetaan lainauskorvausta

ja kun kunnat joutuvat on pakotettu ja monet kunnat ovat pakotettuja nostamaan kunnallisveroa ja pakotettuja nostamaan kiinteistöveroja nämä verot koskettavat kaikkein kovimmin pienituloisia eli niitä jotka eivät ole hyötyneet valtionveron alentamisesta

toisella kädellä on annettu hyvätuloisille ja nyt sama hallitus on menemässä kuntien kautta pienituloisten taskuille ja viemässä sieltä viimeiset roposetkin

toinen kysymys on leikkauslistat

tällä politiikalla itse asiassa hallitus välillisesti tekee leikkauksia

edustaja myllykoski kysyi dopingsanktiopykälästä

valtaosa meidän peruspalveluistamme tuotetaan kunnissa

itse asiassa meillä on sekä niin että urheilija apurahaa saava urheilija sitoutuu siihen että pitää olla puhdas muuten joutuu rahat palauttamaan että myös niin että jos valtionosuuksia saavassa lajiliitossa on dopingtapauksia niin jos urheilija on ollut valmennusryhmissä silloin tulee sanktioita lajiliitolle kuten esimerkiksi hiihtoliitolle tapahtui

kun kuntien taloutta ei auteta me tiedämme että kunnat joutuvat supistamaan palveluita kasvattamaan luokkakokoja ja suurentamaan päiväkotiryhmiä ja yhä useammissa kunnissa on leikkauslistat lomautuslistat jopa irtisanomiset edessä

mutta jos urheilija ei ole kyseisen lajiliiton valmennusryhmissä ei ole selvää yhteyttä niin ei lajiliittoa tietenkään voida rangaista siitä

tässä lamatilanteessa jossa pitäisi pitää jokaisesta työpaikasta kiinni hallitus myös välillisesti kuntien kautta lomauttaa irtisanoo ihmisiä

miljardin kultainen kädenojennus yrityksille kelamaksun poisto aiotaan kattaa ympäristöveroilla

vasemmistoliitto kannattaa ympäristöveroja mutta olemme ihmetelleet sitä miten pysyvän maksun poiston voi kattaa ympäristöveroilla

meillä on muutama kirjailija joka myy todella hyvin ja menestyy valtaosa meidän kirjailijoista elää erittäin pienillä ansioilla ja nämä apurahat ovat aivan välttämättömiä

varmaan kannattaisi ensin puolueen sisällä kun edustaja tolppanen vaatii lisää ja edustaja saarakkala haluaa leikata löytää se yhteinen linja ja katsoa mikä on todellisuus ja sitten lähteä tähän keskusteluun puolueena liikkeelle

niiden pitää ohjata sillä tavalla että ihmiset lopettavat ympäristön tuhoamisen ja sillä tavalla ne poistuvat tarpeettomina

nyt kysynkin miten on mahdollista että miljardin kelamaksun poisto korvataan ympäristöveroilla joiden tarkoitus on tehdä itsestään tarpeettomia

karimäki puhujalistalla toivonkin että vihreät kertovat onko se että tehdään pysyvän rahoituksen pohjaksi ympäristöveroja todellista ympäristöpolitiikkaa vai pitäisikö ympäristöveroja nähdä nimenomaan ohjaavana vaikutuksena ja pyrkiä siihen että ympäristöverot tekevät itse itsensä tarpeettomiksi

ei edes rahalla saa tuhota luontoa ja ympäristöä eikä ilmastoa

arvoisa puhemies

meillä apurahat jaetaan vertaisarvioinnissa jossa arvioidaan taiteellisilla perusteilla ja jos siirryttäisiin poliittisiin jakoperusteisiin niin silloin esimerkiksi se että meillä on taiteen autonomia taattu vaarantuisi ja silloin me siirtyisimme kyllä järjestelmään joka ei ole avoin eikä demokraattinen jossa poliittisin perustein määriteltäisiin mikä on hyvää taidetta

toivoisin että me jatkossakin pidämme huolta järjestelmissä siitä että tästä demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteesta taiteen autonomiasta huolehdittaisiin eikä lähdettäisi ajattelemaan että taiteen pitää toteuttaa joidenkin poliittisten ryhmien mieltymyksiä

maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti asukkaita toki kuullaan kaavoitusprosesseissa mutta ongelma on se että monesti ei kuunnella

eli kaikille kaavoittajille ympäri suomea se oleellinen kysymys olisi se että myös aidosti kuunnellaan ei vain lain mukaisesti kuulla

mutta en voi olla puuttumatta siihen kun niin monen hallituksen suunnalta on hehkutettu että nyt tässä ilmastonmuutos pysäytetään tällä lainsäädännöllä ja miten vakavasti hallitus nyt ottaa ilmastonmuutoksen

samaan aikaan kuitenkin pääministeri matti vanhanen kovasti julkisuudessa lobbaa ei tiiviin yhdyskuntarakenteen puolesta vaan päinvastoin haulikolla ammutun yhdyskuntarakenteen puolesta

jos nyt tämä laki etenee siltä osin että voidaan velvoittaa kaukolämpöön liittymään niin kyllä sitten jos tämä pääministerin ajattelutapa haulikolla ammutusta yhdyskuntarakenteesta laajemmin leviää nämä hyödyt on syöty jo ennen kuin laki on edes kunnolla saatu käyntiin

arvoisa puhemies

järvinen täällä sanoi että hallituksessa pitää taipua asioissa vaikka olisi toisenlainen näkemys

mutta pitää muistaa sitä keskustelua joka täällä käytiin silloin kun vaalirahakohu oli kovimmillaan ja pahimmillaan ja vähän puolueella kuin puolueella ja osalla ehdokkaista oli ongelmia sen kanssa

silloinhan taisi olla ministeri katainen joka lanseerasi tämän maan tapa sanan ja alkoi puhua täällä koko ajan että maan tapa vaikka se taisi olla vain muutaman puolueen tapa

mutta silloin myös kun äänestettiin luottamuksesta korostettiin sekä kataisen että vanhasen suulla että tämä kysymys ei ole hallitusoppositio kysymys että tämä menee puolueiden sisällä

silloin yritimme kysyä ja sanoimme että pitää olla myös niin että silloin kun päätetään vaalirahoituslaista se ei voi olla hallitusoppositio kysymys

kyllä tässä on nyt se ongelma että ne ehdokkaat joiden kavereilla on paksut lompakot ja syvät taskut ovat vahvoilla jos me emme lähde rajoittamaan näiden kampanjoiden jatkuvaa kasvua

kyllä tässä ministeri brax te olette ollut kuningattaren asemassa

te olette tuonut tämän esityksen tänne ja kun hallitus on ollut vähän kuin yritys jossa pääministeri on toimitusjohtaja ja ministerit hallinnoivat omaa alaansa niin kyllä olisi pitänyt tuoda tämä esitys

puolueiden sisäiset solidaarisuusjaot ovat ihan hyvä asia mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa joka on se että on puolueiden väliset ehdokkaiden väliset isot ongelmat rahoituksen kautta

ei se auta jos muutama puolue sopii siitä että kampanjat eivät lähde käsistä jos osa puolueista toimii kuten tähänkin asti

ensinnäkin meidän näkökulmastamme kilpailukykysopimus eli uudelta nimeltään sopimus eurosta on tietyllä tavalla tällaista katastrofikapitalismia uusliberalistista politiikkaa

toinen seikka on se että tämän keskustelunkin jälkeen edelleen minun näkemykseni on se että pääministeri kiviniemen lehdistötiedote oli harhaanjohtava

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä esitetään tällaista julkista kaikille avointa nettirekisteriä jossa olisi terveydenhuollon ammattilaisten tiedot

arvoisa rouva puhemies

kyllä se oli uskomatonta puhetta että en olisi uskonut että uusliberalismissa edes kokoomus menee niin pitkälle että heidän mielestään on tärkeämpää turvata ulkomaalaisten yritysten voitot kuin suomalaisten veronmaksajien tuotot

tämä lakiesitys on saanut kovaa kritiikkiä osakseen terveydenhuollon ammattilaisten suunnalta ja syystäkin

kysymys on yksityisyyden suojasta

kysymys on siitä laitammeko tällaiset tiedot jotka monet henkilöt kokevat yksityisyyden piiriin kuuluviksi kaikkien luettaviksi ja katsottaviksi ilman minkäänlaisia rajoituksia

kun tutustuin hallituksen esitykseen jäi minulle se käsitys että perusperiaate minkä vuoksi tällainen esitys on annettu on se että koetaan että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen työtä helpotetaan kun ei ole tarpeeksi resursseja

nyt pitää kyllä laittaa selkeästi rinnakkain se olemmeko valmiita täällä eduskunnassa uhraamaan terveydenhuoltoalan henkilökunnan yksityisyyden suojan sitä vastaan että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on ollut ruuhkia

tänään eduskuntatalon portailla terveydenhuoltoalan ammattilaiset osoittivat mieltä

jos kuka tahansa ilman tietoa kuka ja miksi käyttää näitä tietoja niin niitä voidaan käyttää monella tavalla väärin tehdä monenlaisia identiteettivarkauksia muita käyttää hyväksi

valitettavasti on niin että monet terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat työssään yhä useammin uhkailujen ja väkivallan kohteeksi

monet syyt ovat tällä hetkellä hän toivoi monilla on salaiset puhelinnumerot salaiset osoitetiedot

tämän pitäisikin olla niin että halutessaan kyllä voi antaa nämä tiedot mutta ei niin että tietyn ammatin valittuaan on automaattisesti listattuna nettiin kenen tahansa katsottavaksi

heinonen sanoi että on hienoa että vasemmistoliitto on tullut kokoomuksen kannalle siinä että opintotukea pitää kehittää niin minä luulen että kun tarkistellaan mitä viime kaudella on tehty niin silloinkin vasemmisto on tainnut olla etunenässä näitä ajamassa jos ihan rehellisiä ed

hyväksyisimmekö me täällä sen että poliisit listattaisiin nettiin jokainen joka toimii poliisina nimen ja syntymävuoden mukaan mahdollisesti myös mikä on asema

onko seuraava askel se että netissä on listaus kaikista vartijan ammattipätevyyden tai vartijakortin saaneista heidän syntymävuotensa

arvoisa puhemies

ministeri brax oli tässä kuningattaren asemassa ei käyttänyt tätä hyväkseen ja nyt puheenvuoron perusteella hänestä on ilmeisesti tullut se prinsessa jota häiritsee se herne siellä patjojen alla

nimittäin sanoitte että täällä olisi kuitenkin arvosteltu väärän kokoisesta kampanjakatosta vaikka juuri puheenvuorossani sanoin että me olimme valmiita hyväksymään tarastin työryhmässä korkeammat katot kuin olisimme itse halunneet juuri sen vuoksi että tämä asia pitää viedä eteenpäin

viimeisenä sanon sen että tulorajoja voidaan katsoa mutta oleellista on muistaa että tulorajojen korottaminenkin maksaa ja ensisijaisesti niiden tukea jotka eivät saa työtuloja pitää nostaa eikä niiden joilla on myös työtuloja opintorahan lisäksi

terveydenhuollon ammattilaiset kokevat työpaikalla että eivät pysty tekemään niin paljon niin hyvin töitä kuin haluaisivat

näköjään prinsessalle eivät kelpaa ne kehut joita täällä kuitenkin tuli minun mielestäni aika laajasti kaikkia muita asioita kohtaan paitsi tätä jota pidetään hyvin keskeisenä ja oleellisena jolla saadaan kerta kaikkiaan pysäytettyä tämä kilpavarustelu kampanjoiden kesken

jos nyt entisestään heidän asemaansa heikennetään tällä esityksellä se varmasti merkitsee että meidän on entistä vaikeampi saada päteviä osaavia motivoituneita työntekijöitä terveydenhuoltoalalle

sen vuoksi eduskuntakäsittelyssä valiokuntakäsittelyssä pitää erittäin perusteellisesti harkita onko syytä tämä koko esitys pysäyttää tuoda se aivan toisenlaisena

pannaan katto sille kuinka paljon mainontaan voi käyttää rahaa

hallituksen pitäisi nyt tämän kritiikin tuloksena joka on noussut tämän esityksen jälkeen miettiä toiseen kertaan onko tämä esitys huolella ja perustellusti tehty vai pitäisikö kiinnittää huomiota siihen kritiikkiin jota on tullut niin superilta kuin nyt myös tehyltä sekä työntekijöiltä tätä kohtaan

meidän mielestämme terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ruuhkat eivät voi olla perustelu sille että terveydenhuoltoalan ammattilaisten yksityisyyden suojaa tullaan rajoittamaan tai heikentämään

se ei voi olla syy siihen että netissä on listauksia ihmisten ammateista syntymävuosista eikä itse ei saa valita laittaako niitä tietoja nettiin vaan joku muu laittaa puolesta

meillä on huomenna mahdollisuus tehdä niin että ensi vaalikaudelle parannuslista ei ole niin pitkä kun äänestämme joitain parannuksia jo nyt voimaan

niitä listoja ei voi syödä mutta sen sijaan sitä opiskelijaruokalasta saatavaa ruokaa voi jota on varaa ostaa silloin jos opintoraha on indeksiin sidottu ja sen tasoa on korotettu

vahasalo ette syötä vain paperia opiskelijoille vaan ihan ravitsevaa proteiinipitoista ruokaa

arvoisa rouva puhemies

silloin ei itse asiassa yksikään puolue ollut vielä havahtunut tähän näin ja nyt täällä salissa vallitsee yksimielisyys ei aikataulusta mutta siitä että tämä asia pitää korjata

pitää muistaa että tämä aikaisemmin koski myös korkeakouluopiskelijoita mutta silloinen ministeri claes andersson korjasi korkeakouluopiskelijoiden osalta tämän asian kuntoon mutta toisen asteen opiskelijoiden osalta se jäi korjaamatta

jo aikaisemmissa valiokuntakuulemisissa on käynyt ilmi että tämä on jäänne viime laman ajalta jota ei ole korjattu

nyt on hienoa että on vihdoin kaikkien puolueiden tietoisuudessa miten suuri vääryys ja ongelma tämä on ihan toisella paikkakunnalla itsenäisesti asuville toisen asteen opiskelijoille

arvoisa puhemies

se että laki ei herätä suuria poliittisia intohimoja varmaan osoittaa sen että on pystytty rakentamaan kansallisgallerian säätiöittämisestä hyvä kokonaisuusratkaisu joka tyydyttää kaikkia

lyhyesti haluan kuitenkin koska kysymys on niin merkittävästä asiasta valtion taidemuseon muuttumisesta kansallisgalleriaksi joka on säätiö käydä läpi keskeisiä asioita

oikeastaan kaksi keskeistä syytä

tämä oli hallitusohjelmassa ja tämä on osaltaan säästöpäätös koska tämän jälkeen osa kansallisgallerian rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista

toinen tärkeä tavoite on se että kansallisgallerialla vahvistetaan aikaisemman valtion taidemuseon toimintaedellytyksiä toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti kulttuurikentässä ja huolehtia meidän kansallisomaisuuden ylläpidosta

sen tehtävä on huolehtia meidän kansallisomaisuudesta meidän taideomaisuudesta kansallisgallerian kokoelmassa ja järjestää näyttely ja tutkimustoimintaa ja osallistua museoalan kehittämiseen

kansallisgalleriaan kuuluvat nykyiset valtion taidemuseon museot

muutos on se että jatkossa myös valtion taideteostoimikunta tulee toimimaan kansallisgallerian yhteydessä

minusta on tärkeää huomata että tämän tehtävät ovat hyvin tärkeitä meidän kansallisen taidemaailman ja kansallisen historian tuntemuksen ja kansallisen omaisuuden kannalta

tulevaisuudessa kansallisgallerian hankkimat ja sille lahjoitetut tai testamentatut taideteokset liittyvät osaksi kansallisgallerian kokoelmaa

kansallisgallerian kokoelmasta ei voi siirtyä teoksia taideteostoimikunnan kokoelmaan mutta taideteostoimikunnan kokoelmasta jos siellä on jotain helmiä niin voi siirtyä tähän kansallisgallerian kokoelmaan

kansallisgallerialle tulee kolme toimielintä

henkilöstön asemassa sovelletaan liikkeen luovutuksia koskevia säännöksiä eli nykyinen henkilöstö siirtyy nykyisillä ehdoilla uuden kansallisgallerian henkilöstöksi mutta koska kysymys ei ole enää virastosta niin virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi

koska kysymys on niin merkittävästä kansallisesta toimijasta on tärkeää että se on edelleen ministeriön hallituksen eduskunnan valvonnassa ja pystytään vaikuttamaan kansallisgallerian toimintaan